kallis eikä palaa samaan asentoon

se on kustannustehokkain vaihtoehto

palkka armeija ei sovi suomen tarpeisiin eikä valtion rahakukkarolle

mitä laajempi paketti erilaisia hoitovaihtoehtoja pystytään tarjoamaan sen varmemmin löytyy jokaisen vanhuksen ja seniorikansalaisen yksilöllisiin tarpeisiin sopiva palvelumalli

tärkeää on toteuttaa syvälle luotaava uudistus maanpuolustuksen järjestämisessä

mahdollisia leikkauksia ja rakennemuutoksia on tehtävä

itselläni on myös todellakin pitkän linjan yrittäjyys ei kaupan alalla mutta alalla jossa sunnuntaina oli pakko toimia

julkisuudessa esiintyneet vanhusten huonoa kohtelua koskevat tapaukset ovat ääripäitä eivätkä anna täysin oikeaa kokonaiskuvaa

kouluissa on suosittava ulkona liikkumista ja leikkimistä niine mahdollisuuksineen kuin eri koulut antavat myöten

liikuntatunteja on mielestäni liian vähän peruskoulujen opetussuunnitelmassa mutta tuntien lisäys tuskin yksin auttaa nuorten peruskunnon parantamiseen

ei pelkästään opiskelijoita vaan esimerkiksi perheenäitejä eri tyyppisesti osa aikaista työtä haluavia on suuri joukkue ja heille lisäansio on äärimmäisen tärkeä

koulutuksessa on kuitenkin kehittämistä

vanhustenhoidon puutteiden ilmitulo joka tapauksessa osoittaa että sitä järjestävien tahojen on nopeasti selvitettävä hoivakotiensa laatu ja resurssien riittävyys

erilaisten liikuntamuotojen tulo entistä paremmin kansalaisten ulottuville ja liikunnanohjauksen kehittäminen ovat mielestäni toteuttamisen arvoisia toimenpiteitä

asevelvollisten yksilölliset taidot täytyy jatkossa huomioida asepalvelusajan tehtävissä

näin se vaan oli

tällaisia opiskelijoita on edelleenkin ja minusta heille on hyvä asia jos he työtä saavat

kunnan liikuntatoimien valtionosuuden yksikköhinnan nosto olisi kehitystä oikeaan suuntaan ja mahdollistaisi kuntien liikuntatarjonnan monipuolistumisen ja ylläpidon

vanhustenhuollossa tarvitaan gerontologiaan erikoistunutta henkilöstöä joka on koulutettu tunnistamaan vanhusten erityistarpeet niin lääkityksen kuin kuntoutuksetkin

pätevän vanhustenhoidon takaamiseksi on tärkeää varmistaa riittävät koulutusresurssit ja gerontologian erikoistumismahdollisuudet hoivahenkilöstölle

valtion tulisi mielestäni tukea myös aiempaa vahvemmin yksityistä palvelutuotantoa koska näin tarjoutuu laajempi skaala vanhuksille suunnattuja palveluja

herra puhemies

maailmantaloudessa vallitsevalla matalapaineella voi olla vakavat vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen

monilla yrityksillä on edessään raskaita päätöksiä

tuottavuutta ja ydintoimintoja on tehostettava ja kuluja karsittava samalla kun vielä rahoituksen saanti on entistä ongelmallisempaa ja yritysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet

irtisanomiset ja lomautukset ovat tosiasia

tämä on todella huolestuttavaa suomen työllisyyskehityksen kannalta

on sanomattakin selvää että hyvinvointimme kulmakivinä ovat yritykset yrittäjyys ja tietysti niiden työntekijät

työvoimapoliittisiin toimiin varattuja määrärahoja ja äkillisten rakennemuutosalueiden tukia on lisättävä

varteenotettavia elvytyskeinoja ovat myös toiminnallisesti tervejärkiset valtion alueellistamistoimenpiteet ennen kaikkea rakennemuutosalueille

isoksi ongelmaksi on muodostumassa yritysten taholta rahoituksen tarve

viime laman muistamme hyvin ja siellä koetut konkurssiaallot

se tuhosi ja saattoi tuhansia perheitä täydelliseen ahdinkoon ja vararikkoon ja osa sieltä ei ole vielä selvillä nytkään

myös valtion erityisrahoituslaitosten toimintakyky on varmistettava

pankit ovat tulleet äärivarovaisiksi yritysten rahoittamisessa jopa pitkäaikaisten asiakkaittensa kanssa vaatien täysin kohtuuttomia vakuuksia

kentältä tulleiden viestien myötä pk ja pienyrittäjät ovat erittäin huolissaan pankkien kielteisistä rahoituspäätöksistä

tehokas veropoliittinen väline taantuman oloissa olisi vapaiden poisto oikeuksien salliminen verotuksessa

on madallutettava työllistämisen kynnystä ja harkittava muun muassa lievennyksiä määräaikaisten työsopimusten solmimisedellytyksiin

ilman uusia keksintöjä ja ideoita elinkeinoelämä jähmettyy ja kasvu pysähtyy

vielä lyhyesti

harvoin on salin vasemmalta puolelta kuulunut yhtä voimakasta puolustusta yrittäjien suhteen kuin tässä asiassa mutta tuo puolustus on keskittynyt ensisijaisesti vain rajoittamaan yrittäjyyttä ja yrittämisaikaa

siellä on selkeästi tultu edeltävää keskustelua elikkä viime eduskuntakautta ajatellen myötämielisemmiksi myös sunnuntain aukioloajan suhteen

vrn kilpailukyky on koetuksella sillä rataliikenteen täsmällisyydestä ei enää voida aina puhua

rahoitustarpeita löytyy varmasti jokaisen istuvan edustajan kotitontilta

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän ravintola alan arvonlisäveron pudottamiseen sille tasolle millä vähittäiskaupassa vero on lokakuussa se on oikeudenmukainen päätös

aina ei voi laskea yksi yhteen

järkevämmällä toteutuksella esimerkiksi seinäjokioulu radan kohdalla voitaisiin joittenkin näkemysten mukaan jopa säästää parisataa miljoonaa euroa

vuokra ei ole halpa mutta siedettävä

ruotsi on ollut monessa asiassa tiennäyttäjä suomalaisille

sieltä voisi ilman kustannuksia koplata myös mallin miten liikenneinfran rakentaminen ratkaistaisiin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin

tuntuu käsittämättömälle tämä päätös

kreikan tilannetta ja koko tätä taloussotkua seuratessa on tullut harvinaisen selväksi että eussa tarvitaan entistä kurinalaisempaa talouspolitiikkaa

kreikka on tältä osin vain jäävuoren huippu mutta todella terävä ja tuhoisa jos sen kimppuun ei käydä kaikella tarmolla ja nopeudella

suomi ei näissä jäänsärkemistalkoissa voi olla sivussa jos haluamme säilyttää kansallisen poliittisen uskottavuuden ja turvata työllisyytemme jolla vain voidaan pitää yllä nykyisiä hyvinvointipalveluja

sosialidemokraattien sooloilu poliittisena puolueena on vertaansa vailla olevaa poliittista pölhön populismia ja vain oman poliittisen edun tavoittelua

tämän lainan ehdoista ja vakuuksista päättävät muutkin kuin suomalaiset demarit vasurit perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit

oppositio ei ole myöskään kertonut sanallakaan siitä mitä tapahtuisi pankkien miljoonille yksittäisille asiakkaille jos pankit ajetaan nurin holtittomien rahanlainaajamaiden johdosta

euroalueen jäsenvaltiot ovat sitoutumassa yksimielisesti kreikan talouden tukemiseen sillä edellytyksellä että kreikka sitoutuu tiukkoihin talouskuurin ehtoihin

maassa on saatava aikaan vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia

ennen kaikkea kreikan talous on saatava terveelle pohjalle jotta se saa tulevaisuudessa maksettua velkansa eikä vastaava katastrofi enää toistu